arvoisa puhemies

kelan johtama perustulokokeiluselvitysryhmä luovutti pari viikkoa sitten esiselvityksen siitä miten perustulokokeilu voitaisiin suomessa toteuttaa

selvitys luo hyvän pohjan onnistuneelle kokeilulle jolla voitaisiin aidosti nähdä miten perustulo vaikuttaa ihmisten elämään työllisyyteen ja yrittäjyyteen

mitä hallitus aikoo päättää perustulokokeilusta ja tullaanko kokeiluun käyttämään muista sosiaalietuuksista säästyviä rahoja jotta kokeiluun saadaan mukaan riittävästi ihmisiä

miten hallitus aikoo sovittaa yhteen nämä ristiriitaiset päätökset ja aikooko hallitus lisätä työllisyyttä pakon vai kannustavuuden kautta

me jaamme varmaan kaikki sen yhteisen tavoitteen että liikenteen päästöjä tulisi laskea

siihen auto ja ajoneuvovero ovat erinomaisia työkaluja

mitä enemmän suuripäästöisiä autoja verotetaan sitä vähemmän niitä on liikenteessä

erityisesti meidän tulisi suosia nollapäästöisiä autoja ja tähän tavoitteeseen päästäisiin jos niiden verot laskettaisiin nollaan määräajaksi

arvoisa rouva puhemies

uusiutuvan kauneus piilee siinä että kun tämä tuotantokoneisto on kerran sinne rakennettu sen pyörittäminen ei maksaa enää juuri mitään marginaalikustannus on käytännössä nolla

se että me tuemme syöttötariffein tuulivoimaa maksaa meille mutta vastineeksi saadaan edullisempaa sähköä

on aivan totta että nykyinen syöttötariffijärjestelmä on kohtuuttoman kallis mutta se ei tarkoita sitä että jos siinä kerran tehtiin virhe niin tulevaisuudessa ei tulisi suunnitella enää minkäännäköistä tukijärjestelmää

ja ennen kaikkea sen takia meillä on kiire toteuttaa tämä että suomi menettää helposti maineensa näissä asioissa kun politiikka on poukkoilevaa ja syntyy mielikuva että ei voi luottaa niihin asioihin mitä suomen hallitus on luvannut

arvoisa rouva puhemies

toivoisin että nämä luvut pidetään mielessä kun puhutaan siitä että tuulivoima on liian kallista puhumattakaan niistä ilmasto ja ympäristöhaitoista jotka liittyvät sekä perinteisen fossiilisen että turpeen polttoon

arvoisa rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies

kun ruotsissa on paremmat olosuhteet viljellä kuin suomessa niin miten on mahdollista että suomalaisella maanviljelijällä on varaa maksaa pellosta enemmän vuokraa kuin ruotsalaisella

edustaja lehdelle todettakoon että nimenomaan nämä sähköautot luovat sitä puskuria koska ei ole semmoista tilannetta tulossa vastaan jossa kaikki autot kytketään seinään samaan aikaan ja ne pitäisi yhtä aikaa ladata

ja vaikka sattuisi käymään niin että kaikki autot olisivat tyhjiä samaan aikaan ja ne pitäisi yhtä aikaa ladata niin ostammehan me tänäkin päivänä ulkomailta sähköä eikä tämä maa ole siitä huolimatta kaatunut

arvoisa rouva puhemies

sähköautolla liikkuminen on hyvin halpaa

liikenne on yksi merkittävimmistä päästölähteistä ja liikenteessä me voimme vähentää niitä päästöjä nykyisellä teknologialla nopeasti antamalla niitä kannustimia kuluttajille

no miksi sähköauto

pyydän että te hallituspuolueiden jäsenet olisitte kunnianhimoisempia sen suhteen koska tällä esityksellä mikä hallitukselta nyt on tullut nollapäästöisten autojen verotusta ei lasketa ollenkaan

puhuin paljon sähköautoista mutta on nollapäästöisiä autoja muitakin esimerkiksi biokaasulla toimivat autot ja niillä on kantama riittävän pitkä myös maaseudulle

kun täällä on nyt tuotu esille kaupan vahva neuvotteluasema ja puhuttu maidon tuottajahinnan romahtamisesta niin lienee selvää että niin kauan kuin maitoa tuotetaan enemmän kuin sitä ostetaan kaupan neuvotteluasema pysyy hyvin vahvana

niin kauan kuin me ylläpidämme rakenteita missä tuotantoa on enemmän kuin kysyntää kaikki alan toimijat tulevat olemaan ahtaalla

arvoisa rouva puhemies

pohjoismaista norjassa ja ruotsissa jotka vapauttivat kilpailun selkeästi on huomattavissa että tarjonta on kasvanut ja lääkkeiden hinta on laskenut

tätä voitaisiin suomessakin muuttaa niin että nykyinen toimilupa myönnettäisiin samoilla periaatteilla kuin nykyisinkin kaikille ehdot täyttäville ja sitä kautta voisimme saada kilpailua aikaiseksi

kun puhutaan tietysti budjetista ja tavoitteena on saada investoinnit liikkeelle niin haluaisin tässä vaiheessa tuoda esille sen kuinka lainsäädäntö estää investointeja markkinoilla

tämä olisi ollut selkeästi kannattava investointi meille kaikkien laskelmien mukaan kunnes sitten siinä vaiheessa kun sitä vietiin eteenpäin kävi ilmi että koska ne aurinkopaneelit sijaitsevat toisella tontilla niin siihen päälle tulee sekä sähkövero että siirtomaksu ja arvonlisävero mikä tekee tästä investoinnista täysin kannattamattoman

pyytäisin elinkeinoministeriötä huomioimaan nämä rajoitukset ja mahdollistamaan sen että esimerkiksi aurinkopaneelit voitaisiin asentaa omaan tuotantoon jonnekin muuallekin kuin pelkästään omalle tontille

sen takia kehottaisin tekemään pesäeroa suurten ja pienten yritysten välillä ja huomioimaan sitä riskiä suhtautumalla pienten yritysten työllistämiseen esimerkiksi siten että helpotetaan irtisanomista jolloinka siellä olevaa potentiaalia voitaisiin vapauttaa

öljystä voidaan päästä eroon

hyvässä energiapolitiikassa piilee paljon vastauksia suomen nykyisiin ongelmiin ehkä enemmän kuin moni uskookaan

onko hallitus huomannut että suuressa yrityksessä työllistäminen on enemmänkin luku

oletteko ajatelleet että olisi mahdollista esimerkiksi muuttaa työehtosopimuksia sen mukaan minkä kokoinen yritys on koska iso yritys on käyttänyt sen työllistämispotentiaalin paljon tehokkaammin kuin pienet koska pienessä työllistämisen riskit ovat valtavan paljon suuremmat

arvoisa rouva puhemies

suomessa on laillinen kartelli jossa on määrätty keitä ovat ne apteekkarit jotka saavat yrittää ja tähän asti finnfundin pääomakorotus on laskettu kuinka monta apteekkia saa suomessa olla

onko ministeriössä ajateltu sitä vaihtoehtoa että muutettaisiin lainsäädäntöä niin että jos apteekkari täyttää nämä fimean asettamat kriteerit hän saa perustaa apteekin ja siten että nykyisestä kiinteästä lääkehinnasta muutettaisiin tämä hinta kattohinnaksi jolloinka kilpailu olisi mahdollista